tämän ryhdittömän talouspolitiikan otteesta kertoo minun mielestäni aika hyvin se että talouspolitiikan tavoitteita ei päivitetty silloin kun pääministeri kesällä vaihtui

arvoisa puhemies

tarvittaisiin konkreettisia tekoja ja kasvun eväitä uskallusta tukea investointeja uskallusta ja rohkeutta tukea tutkimusta ja kehitystyötä

liikkuvan poliisin lakkauttamisesta todella puhutaan mutta onko arvoisa ministeri kuitenkin näin että kyse on ennemminkin sulauttamisesta paikallispoliisiin ja toivottavasti siitä hallinnon karsimisesta ja sitä kautta säästämisestä

todellisuudessa hallitus ei näytä välittävän siitä kehittyykö työllisyysaste suotuisasti saadaanko työttömyyttä vähennettyä tai mitä tapahtuu suomen velkaantumiselle

mutta kun joka tapauksessa tätä liikkuvan poliisin muutosta ollaan säästöillä perustelemassa niin mistä ne säästöt oikein tulevat kun yhtään liikkuvan poliisin poliisimiestä tai naista ei kuitenkaan poistu listoilta

kunnat tekevät parhaillaan päätöksiä ensi vuoden budjetista kuntaveroista myöskin ja korotuksia on jälleen luvassa hyvin monissa kunnissa

työmarkkinasopu on tietysti erinomainen asia tässä tilanteessa mutta työllisyyden nostaminen merkitsee ensisijaisesti yrittäjyyden tukemista muun muassa meidän puheenjohtajamme sipilän lanseeraamalla miljardiluokan kasvurahastolla

tämä on mielestäni hallituksen talouspolitiikan ehkä pahin virhe joka haavoittaa suomalaista yhteiskuntaa jos tuota asiaa ei saada haltuun

tarvitaan myöskin työurien pidentämistä ihan sen joka vaiheessa ja meidän omien voimavarojemme hyväksikäyttöä muun muassa kotimaisen energian bioenergian suhteen

valtio voisi luopua osasta omistajuudestaan ja olla tukemassa ja omistamassa vaikkapa sitten tuhatta suomalaista kasvuyritystä

alueellisesti eheä suomi on tunnetusti tämän hallituksen tai ainakin pääministeripuolueen silmissä vanhakantainen tavoite

on kuitenkin aivan selvää että merkittävä osa suomen talouden kasvumahdollisuuksista linkittyy maakunnista nousevaan biotalouteen

tämä rahasto avittaisi myöskin teollisuuden uusiutumista ja investointien vauhdittamista ja sitä myöten sitten uusien työpaikkojen luomista

kansantalous rakentuu aluetalouksista

hallitukselle tämä ajatus ei näytä olevan pelkästään vieras vaan jopa vältettävä totuus niin rankasti hallitus on kurittanut maakuntien mahdollisuuksia kehittää oma osaamisensa ja omat voimavaransa yrityksiksi ja siten myös työpaikoiksi

se todella herättää huolta ja kummastusta suomalaisten perheiden puolesta

suomen talouspolitiikka käännetään uuteen asentoon kun panostetaan liikenneyhteyksiin yrityselämän tarpeisiin ja siihen että koulutus on ihan peruskoulutusta myöten kunnossa ja siihen että turvataan yhteiskunnan palvelut mahdollisimman laajoina

nyt perheiltä ollaan viemässä myöskin valinnanvapaus päättää siitä kuinka lapsensa haluaa hoitaa kiintiöittämällä kotihoidon tuki isän ja äidin välillä

puhemies

jotta äidit saataisiin aikaisemmin työmarkkinoille tuottavaan työhön ja koska se muka parantaa naisten työmarkkina asemaa

tätä ei ole voitu hyväksyä

tämän voi nähdä myöskin tasa arvolla verhottuna äidit töihin ja lapset hoitoon sumutuksena ja saa vaikutuksen siitä että kotona tehtävää työtä ei arvosteta

huomattavasti nykyistä enemmän on kannettava huolta siitä että jokainen suomalainen nuori siirtyy suoraan peruskoulusta toiselle asteelle ja että koulupudokkaita ei näin pääse syntymään

tehtyjä työtunteja kansantalous toki tarvitsee mutta jos äidit halutaan töihin muutoksen on lähdettävä vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta ja toisekseen palkkatasa arvon toteutumisesta

suomen talouden ja koko tulevaisuuden keskeinen perusta on tutkimuksen koulutuksen ja innovaatioiden huipputaso

tästä väärästä järjestelmästä olisi päästävä eroon ja sitä kautta me saisimme naisia paremmin työelämään mukaan pois pätkätöiden kurimuksesta

arvoisa puhemies

hallitus ei ole vastannut siihen miten isän ja äidin osuus lasketaan jos joku muu kuin vanhempi hoitaa lasta tai miten yksinhuoltajat yrittäjät tulevat tässä pakkokiintiössä kohdelluksi

arvoisa puhemies

kunta asiat ovat myöskin huolta herättäviä

arvoisa puhemies

nyt se onkin sitten julki sanottu elikkä pakkoliitokset kuuluvat hallituksen keinovalikoimaan ja asiaan liittyy myöskin tämä seudullinen äänestys joten kannatus mitattaisiin kuntaministeri virkkusen esityksen mukaan seudullisella kansanäänestyksellä

on mahdotonta hyväksyä sitä hallituksen esitystä jossa maatalousneuvonnan määrärahaa jatkuvasti alennetaan

ainoa mahdollisuus on ottaa riskejä yrittää ja tehdä töitä

tämä ehdotettu määräraha on noin kolmanneksen viime vuonna käytettyä pienempi ja neuvontaorganisaatiot eivät pysty toimimaan elleivät ne sitten korota niitä omia maksujaan

käytännössä siis isot kunnat päättävät ja tiedetään että ylhäältäpäin sanelu lamauttaa eikä se pakko motivoi ketään

yhtä aikaa sitten ollaan kahta miljardia euroa etsimässä kunnilta ja kuntalaisilta mutta työtaakka ja kuntien tehtävälistaus ei vain näytä lyhenevän

arvoisa ministeri voitteko luvata että jollakin tavalla pidätte huolen siitä että viljelijöitten ammattitaito ja motivaatio säilyvät

itse näen tämän suurimpana ongelmana siinä kohtaa että hallitus on viemässä nyt perheiltä valinnanvapauden monien muittenkin hyvien hoitomuotojen kuin arvokkaan kotihoidon tai todella ammattitaitoisen ja hyvän päivähoidon välillä

missään vaiheessa en ole kyseenalaistamassa ammattitaitoista ja hyvää hoitohenkilökuntaa en missään tapauksessa mutta sitä kyllä arvostelen rankasti että tämä pakkokiintiöittäminen itse asiassa ajaa monesti naiset töihin jos työpaikkoja ylipäätään on ja samaan aikaan noin kahden ja puolen sekä

vähintäänkin irvokasta on se että oman ja yhteisen edun nimissä suomenkin on huomattavalla summalla osallistuttava kreikan ja koko euroalueen maiden pelastamiseen ja vieläpä se että tämä huono vaihtoehto on kuitenkin ainoa vaihtoehto

olin sitten mennään puhujalistaa edusti osaa toinen poissa peruste oli man sitä ihmettelen

todella valitettavaa ja vastenmielistä erityisesti kun meillä täällä suomessa ja pohjoismaissa kuitenkin vielä lainkuuliaisuus on arvossaan

myönteisellä lainapäätöksellä joudumme toistuvasti selittämään kansalaisille sitä miten tätä päätöstä voi perustella ja puolustaa sitä miksi suomen valtio ja veronmaksajat joutuvat vastuuseen toisen maan holtittomasta taloudenhoidosta

yllättävän kelpo esitys hallitukselta

se että kuntoutusrahaa voitaisiin maksaa osittaisena kuntoutujalle joka työskentelee osapäiväisesti kuntoutuspäivänä on oikeasti oikein todella hyvä uudistus

kreikka on toiminut sääntöjen vastaisesti

aiemminhan kuntoutusrahan edellytyksenä on ollut että kuntoutuja on tämän kuntoutusjakson vuoksi kokopäiväisesti estynyt tekemästä palkkatyötä tai omaa työtään ja jos on työskennellyt kuntoutusaikana niin ei ole oikeutettu tähän rahaan ja tämän kokonaisuuden epäkohdan muuttaminen on todella tervetullut asia

niinpä komissiolle onkin annettava aiempaa suuremmat valtuudet selvittää jäsenmaan taloudellinen tilanne jos epäilystä sen hoidosta on olemassa

vaikka suomen osuus ei ole kokonaisuudessaan suuri noin vajaat pari prosenttia voi suomen pois jättäytymisellä olla dramaattiset vaikutukset euroopan ja lopulta suomenkin taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen

arvoisa herra puhemies

palvelujahan on pyritty kehittämään kautta linjan laitosmaisista avomuotoisempaan suuntaan ja kuntoutuksen osalta tämä lakimuutos edustaa tätä samaa kehitystä kansalaisen näkökulmasta terveesti kevyempään suuntaan

eun sisäistä solidaarisuutta en nyt kuitenkaan lähtisi itse hehkuttamaan joudummehan itse usein pienenä jäsenmaana jäämään yksin monissa meille tärkeissä asioissa vaikkapa aluepolitiikassa tai maatalouden elinvoimaisuudessa

uskon että lain uudistuksen tavoitteet työelämässä pysymisestä sinne palaamisesta tai sinne pääsystä ovat mahdollisia saavuttaa tämän muutoksen myötä

olemme kuitenkin hyvin viennistä riippuvainen maa ja siksi meidän on turvattava omakin kilpailukykymme ja pelikenttämme maamme rajojen ulkopuolella

tämä on myös yksi askel turhien yhteiskunnan säädösten purkamisen tiellä

julkisen talouden kestävyys vaatii sitä että mahdollisimman moni tekee maassamme työtä ja että työ kaiken kaikkiaan on tuottavampaa ja tehokkaampaa

siinäpä onkin tämän hankkeen jännitysmomentti ja se asettaa kyseenalaiseksi sen onko lainoitus kannattavaa ja toteutuuko odotus oletetusta korkohyödystä jolla lainapäätöstä itse asiassa pitkälti perustellaan

työurien pidentäminen on välttämätöntä ja katse voidaankin eläkeiän korottamisen ja nuorten aikaisemman työllistymisen lisäksi suunnata tiukemmin myös työelämän olosuhteisiin

olisiko siis työpaikkojen viihtyvyydestä löydettävissä hyvin pitkälle julkisen talouden vahvistamisen siemen samalla inhimillisiä arvoja edistäen

henkilökohtaisesti yhden ydinvoimalan lisärakentaminen on ollut kannatettavaa aiempien energiankäytön ennusteiden mukaan mutta perusteet kahden ydinvoimaluvan myöntämiselle ovat olemassa

konkreettinen vaihtoehto lainapäätökselle taisi tulla perussuomalaisilta jotka esittivät vaihtoehdoksi koko unionin hajottamista

inhimillisiä ja sosiaalisia arvoja hallitus on tässäkin ajassa toteuttanut muun muassa sopimalla takuueläkkeestä laskemalla ruuan alvia ja sitomalla indeksiin monia sosiaalietuuksia

se on auttanut kotitalouksia osaltaan tukemaan taloutta yli taantuman niin ettei yksityinen kulutus ole tyrehtynyt kokonaan ja että pienituloisimpia on pystytty näin tukemaan

arvoisa puhemies

energiatuotannon kokonaisuudessa olen vahvasti uusiutuvan energiapaketin takana ja on edelleenkin muistettava että ydinvoima ja uusiutuva energia eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä keinoja kun koko energiakeskustelun raamit asettavat ilmastotavoitteet

mellakoivia ja kapinoivia kreikkalaisia jotka eivät ilmeisesti ole lainkaan tietoisia siitä mihin heidän talouspolitiikkansa on maan syössyt että heidän oma elämäntyylinsä on itse asiassa ajanut heidät tilanteeseen jossa on pakko luopua kaikesta siitä ekstrasta mitä esimerkiksi heidän työehdoissaan tai eläkejärjestelyissään on ollut

maamme energiaomavaraisuus täällä tuotetun ydinenergian turvallisuus sekä ilmastokysymykset ovat hyvin perusteltuja järkisyitä kannattaa kahden lisäydinvoimalan rakentamista

huoltovarmuus ja elinkeinoelämän kilpailukyky vakauttavat koko maamme taloudellisia oloja ja vahvistavat suomea kotimaisten ja ulkomaisten investoijien kohteena

on tosin esitetty sellaisiakin ajatuksia että kreikan hallituksen hyväksymät toimet olisivat liian kovia tavalliselle kreikkalaiselle ja siksi niitä ei pitäisi hyväksyä

tämä ajatus on kuolleena syntynyt

euroopan ja pohjoismaiden energiamarkkinat ovat nostamassa sähkön hintaa mihin oman ydinvoiman lisätuotanto on paikallaan vastaamaan kohtuuhintaisen sähkön saamiseksi

hallitus suuntaa voimavaroja määrätietoisesti työllisyyttä parantavin toimin katkaistakseen etenkin nuorten työttömyyden kasvun

työllisyyden koheneminen näkyy muutenkin kuin vain rakentamisen aikoihin vahvistaahan sähkön saatavuuden turva muun muassa metsä ja metalliteollisuuden näkymiä ja sitä kautta myös työpaikkoja laajemmin

arvoisa puhemies

enää jatkossa yksikään euroalueen maa ei voi toimia niin itsenäisesti talouden suhteen kuin tähän mennessä on voinut vaikka hälytyskellot ovat jo soineet

on tärkeää että pystymme itse vastaamaan omasta energiantarpeestamme myös huippukulutuksen aikaan kuitenkin niin ettei sähköä tuoteta normaaleissa oloissa yli oman tarpeen siis ei myyntiin

joka tapauksessa olisi nostettava esiin kysymys siitä onko meidän jo tänään tai tulevaisuudessa luovuttava jostain yhteiskunnan velkataakkaa kasvattavasta tekijästä

jos jotain hyvää tästä katastrofista voi koitua niin sen täytyy olla uusien toimintatapojen omaksuminen valvonnan tehostuminen komission euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston taholta

pitkällä aikavälillä ja nimenomaan kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta ydinvoima on perusteltua

joko pian alkaa todellinen keskustelu siitä mitä kunnissa todella priorisoidaan ja esimerkiksi mistä subjektiivisista oikeuksista ollaan valmiita tai oikeammin pakotettuja luopumaan

muualla maailmassa ydinenergiasta puhutaan vihreänä energiana juuri siksi ettei sen tuottaminen ja taas sähkön käyttäminen kuormita ympäristöä tai ilmakehää

arvoisa rouva puhemies

kunnat ovat toki olemassa kuntalaisiaan varten mutta verotulojen pienentyessä ja palvelutarpeen kasvaessa palvelutuotannon tehostamisen yhtälö käy mahdottomaksi

energian loppukulutuksen kasvun pysäyttäminen ja jopa sen kääntäminen laskuun ovat tärkeitä päämääriä samoin myös uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä sen käytön tehostaminen

kaikki nämä toimenpiteet yhdessä ovat turvaamassa kohtuuhintaisen sähkön saantia tilanteessa jossa energiankulutus pitkällä aikavälillä ei tule ainakaan pienenemään ja joka tapauksessa sähkön osuus energian kokonaiskäytöstä tulee lisääntymään

epäröintiä kohdallani on aiheuttanut pelkästään ydinjätteen sijoittamisen turvallisuus mutta siinäkin yhteydessä käytävät yva menettelyt ja turvallisuusvalvonta tulevat takaamaan sen ettei tulevillekaan sukupolville tule ongelmaa näillä päätöksillä aiheutuvasta ydinjätteen varastoinnista

se vaatii tällä kehyskaudella erityisen sosiaalista tahtotilaa muun muassa yrittäjien sosiaalisten etuuksien asialliselle tasolle saattamista

arvoisa puhemies

vahva kallioperämme ja maailmallakin tiukasta valvonnasta ja turvallisuuskulttuurista tunnettu säteilyturvakeskus ovat kansallisia vahvuuksiamme ydinenergian turvallisen tuotannon puolesta

suomessa on voimassa kansallinen ydinjätteiden tuontikielto joten pelko ja pelottelu suomesta ydinjätteiden hautausmaana on vähintäänkin liioiteltua

meidän kaikkien turvana on myös se ehto jonka mukaan ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ei ole mahdollista ennen kuin loppusijoittamisesta on annettu luotettava selvitys

näillä perusteilla olen kannattamassa sekä tvon että fennovoiman lupahakemuksia ydinvoiman lisärakentamiseen

erityisesti fennovoima tuo uutta sähkömarkkinoiden kilpailuasetelmiin ja kannatan lämpimästi myös fennovoiman luvansaannin myötä tulevaa aluetalouden vahvistavaa näkökulmaa

samoin posivan hakemus ydinpolttoaineen loppukäsittelijänä saa tukeni

arvoisa puhemies

nyt kun odotellaan välikysymyskeskusteluakin haluaisin kysyä ministereiltä sitä kuinka laaja tämä vakavaksi todettu ongelma ihan oikeasti on

esimerkiksi kunnissa tietysti jokainen huono tapaus on liikaa mutta kuinka laajaa se oikeasti on

mitä tehdään sen asian eteen

arvoisa puhemies

selonteossaan hallitus viestii että pääväyliin ja rataverkkoon panostetaan ja vastaavasti taas kumipyöristä maaseudulla rangaistaan

hupenevien avustusten vuoksi ihmisten pitää siis maksaa lähiympäristönsä teiden ylläpitoa omasta pussistaan entistä laajemmalla alueella

arvoisa puhemies